ihan tuore puolustusministeriön kysely osoittaa että kansalaiset ovat vastanneet että suomalaisissa huolta aiheuttavia tekijöitä ovat heidän mielestään talouteen ja toimeentuloon liittyvät asiat

ja tämä siis ei ole hallituspuolueen laskelma vaan tämä on kuntaliiton ekonomistien taloustietoa johon sisältyvät myös hallitusohjelmassa sovitut ikävät menosäästöt

kun keskustelun aikana minunkin puheenvuorojani kommentoitiin niin haluaisin tuoda esille että itsellänikin on viidentoista vuoden historia lastensuojelussa ja olen kyllä nähnyt kaikki ne rajuimmat tapaukset jotka alkoholinkäyttöön voivat liittyä ja aika pieni osa niistä liittyy jatkoaika anniskeluun

samassa kyselyssä neljä viidesosaa suomalaisista toteaa että he arvioivat sotilaallisen tilanteen suomen lähialueilla pysyvän samana tai muuttuvan vähemmän uhkaavaksi seuraavien kymmenen vuoden aikana

kyllä ne liittyvät tämmöiseen paljon monimutkaisempaan syrjäytymiskehitykseen ja suomalaiseen humalahakuiseen juomatapaan jolla on pitkä kulttuurinenkin perimä ja aika ikävä sellainen

siilasmaan raportissa todetaan että suomea ei nähtävissä olevassa tulevaisuudessa uhkaa kukaan ja eduskunnan seurantaryhmä taas on todennut että suomen lähialueen vakaus on kohentunut ja sodan uhkaa ei ole

vasemmiston käsitys on että hallitus tavoittelee kuntauudistuksellaan sitä että kunta kykenisi huolehtimaan kuntalaisten peruspalveluista eli turvaamaan ihmisten arjen sujumisen kehdosta hautaan

toin esille tämän huvipuistoesimerkin vain siinä mielessä että en pitänyt siitä yleistämisestä

on yleensä vaarallista että kun minkä tahansa ihmisryhmän asioita käsitellään aletaan yleistää yksittäisten tapausten perusteella kokonaisia paikkoja ja ilmiöitä

itse näkisin että syy on yksilökäyttäytymisessä ja meidän humalahakuisessa juomatavassamme

työssäkäyntialueisiin perustuvat kuntakartat eivät ole mitään hallituksen esityksiä ne ovat tilastoja ja ne ovat myös toimittajien spekulointia tulevaisuudesta

te elätte edelleen harhassa harhassa jossa vihollinen väijyy rajan pinnassa piippalakki päässä ja odottaa sopivaa hetkeä käynnistää väkivaltainen maahan tunkeutuminen

en tiedä kuinka paljon joissakin eurooppalaisissa yhteiskunnissa vaikka ranskassa tai saksassa pidetään kummallisena sitä että esimerkiksi lounaan yhteydessä nautitaan viiniä tai olutta mutta suomessa se tahtoo ryöstäytyä liian monella ihmisellä heti humalahakuiseksi juomiseksi eikä jää siihen yhteen

talouden kehykset perustuvat varovaisiin oletuksiin tulevien vuosien talouskehityksestä

myös keskusta on erehtynyt luulemaan näitä tilastokeskuksen karttoja tulevaksi kuntamalliksi ja nyt maalataan kauhukuvia autioituvasta suomesta jossa kaikki lähipalvelut on lakkautettu ja keskitetty uusiin epäinhimillisen kaukana sijaitseviin palvelukeskuksiin

arvoisat perussuomalaiset herätkää jo pahasta unestanne

silti lähivuosien talouskehitys voi osoittautua ennustettua paljon vaikeammaksi jos eteen tuleviin kriisiytyviin tilanteisiin ei reagoida ajoissa ja oikealla tavalla

desantteja ei hiivi enää rajaseudun kylien liepeillä eivätkä neuvostopanssarit jyrise peltojemme takana ja onneksi näin on sillä kukaan ei tahdo noita aikoja takaisin

tämä on varmasti se ongelma

aika pitkälti tämä kaartuu kuitenkin yhteiskunnan toimenpiteiden lisäksi myös yksilön vastuuseen omasta käyttäytymisestään

jättäkää myös sotaveteraanit rauhaan

me emme tässä salissa varmaan pysty määrittämään yksilön käyttäytymistä mutta pystymme luomaan monipuolisella keinovalikoimalla tähän yhteiskuntaan semmoisen laajan alkoholipoliittisen ohjelman jolla nimenomaan näitten ongelmaryhmien käyttäytymiseen voidaan paljon paremmin paneutua

faktaa on että kuntauudistusta valmistelevaa parlamentaarista seurantaryhmää ei ole vielä edes nimetty ja eduskunnassa kunta asioista vastaava hallintovaliokunta ei ole asiaa vielä käsitellyt mitenkään

euromaiden valtiovarainministerit ovat puuttuneet tilanteeseen nopeasti jotta espanjan ongelmat eivät syöksisi koko euroopan rahoitusjärjestelmää kaaokseen

arvoisa puhemies

timo soini oli oikein virallisena jäsenenä turvallisuuspoliittisessa seurantaryhmässä ja on allekirjoittanut raportin jota nyt siteeraan

poliittinen ohjausryhmä nimettiin vasta kaksi viikkoa sitten eikä mitään hallituksen esitystä tulevaksi kuntarakenteeksi ole vielä edes olemassa

silti keskusta on tehnyt asiasta jo välikysymyksen eli haluaa kaataa hallituksen sen vuoksi että hallitus suunnittelee aloittavansa kuntarakenteen uusimisen

eli tämän koko hienon hallituksen joka saatiin viimein tähän maahan perustettua joka uskalsi ottaa vaikeina aikoina vastuun suomesta pitäisi kaatua sen vuoksi että se suunnittelee kuntauudistusta

osa menoista on luonnollisesti ymmärrettävä tarpeellisiksi tuloa tuottaviksi investoinneiksi kuten esimerkiksi panostukset koulutukseen liikenneväyliin tutkimukseen tai tuotekehittelyyn

nyt kun tätä puolustusvoimauudistusta sitten ihan oikeasti tehdään eduskunnan tuolloin linjaamien tavoitteiden mukaisesti niin se onkin muuttunut perussuomalaisten piirissä jonkinlaiseksi maanpetturuudeksi ja koko hallitus olisi nyt syytä laittaa kävelemään

tämä välikysymys on varsinainen oppositiopolitiikan varaslähtö ja tämä syö keskustan todellisia vaikutusmahdollisuuksia kuntauudistuksen varsinaisesti alkaessa sillä usko perinteisen vahvan kuntapuolueen asiantuntemukseen ja yhteistyökykyyn murenee tämän välikysymysfarssin myötä

erityisesti puolustusministerin jahtaaminen ja kantelut oikeuskanslerille saakka ovat olleet täyttä farssia ja häpeäksi koko kansanedustuslaitokselle

kehyskautta pidemmän ajan kestävyysarviointeihin sisältyy paljon epävarmuustekijöitä

arvoisa puhemies

ei pidä sortua siihen että kaikkein miellyttävin laskelma antaa tulokseksi ettei meidän tarvitse varautua mihinkään

tuolloin maaliskuussa puoluehallitus linjasi evästyksenään eduskunnan paras työryhmälle

arvoisa puhemies

on loogista että tällaisena aikana kun kaikki ministeriöt ovat taloudellisten säästöjen piirissä myös puolustusministeriö on näissä talkoissa mukana

näissä toiveunissa vaikuttaa elävän perussuomalaisten eduskuntaryhmä joka vastalauseensa lukuisten lisäysesitysten perusteella näyttää ajavan suomea euroopan velkakriisimaiden joukkoon

näemme ongelmallisena palvelupiirimallin sekä demokratian että kuntatalouden pitkäjänteisen suunnittelun näkökulmasta

vasemmisto haluaa vaikeina aikoina osoittaa isänmaallisuutensa kansalaisten perusturvaa kehittämällä ja turvaamalla laadukkaat hyvinvointipalvelut kaikille ihmisille

vielä pari lausetta kuten perussuomalaisten oinosellekin sallittiin

me vasemmistossa olisimme halunneet säästötalkoissa painottaa vielä enemmän asehankintojen supistamista ja tuoda mukaan enemmän aluepoliittista näkökulmaa

paras hanke sortui juuri siihen että aivan liian monet kunnat rakentelivat erilaisia keinotekoisia ja jopa näennäisiä yhteistoimintajärjestelyjä täyttääkseen puitelain muodolliset kriteerit

arvoisa puhemies

pakko on nyt kyllä hieman arvioida tätä perussuomalaisten toimintaa tänä päivänä tässä eduskunnassa

arvoisa puhemies

tämän kehyspäätöksen yhteydessä tasapainotetaan valtion menoja ja tuloja vielä siitä mitä hallitusneuvotteluissa sovittiin

meidän täytyy huolehtia siitä että nyt varuskuntansa menettäneiden alueiden ja työnsä menettävien ihmisten hätä kuullaan ja otetaan todesta

vasemmisto on valmis tukemaan kaikkia toimenpiteitä millä nyt tehtävän puolustusvoimauudistuksen negatiivisia vaikutuksia voidaan lieventää ja estää

keskisuomalaisen uutinen kertoo seuraavaa

nyt kuntauudistuksella luodaan palvelurakenne jossa valta ja vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta ovat yhdellä riittävän laajaan asukas ja osaamispohjaan perustuvalla taholla

arvoisa puhemies

keskustan vastalauseeseen sisältyy liki tusina ehdotusta joiden voi arvata merkitsevän tuntuvia menonlisäyksiä mutta yhdenkään perässä ei ole mainintaa montako sataa miljoonaa euroa ehdotus maksaa ja mistä tämä rahoitus tulee

vahva peruskunta poistaa myös kuntien välisen kilpailun hyvistä veronmaksajista

kun kunta on riittävän iso se voi panostaa myös vuokra asuntoihin tarvitsematta pelätä hyvien veronmaksajien luikkimisesta rajan yli

kun esimerkiksi oulusta lähtee murmanskiin tai tromssaan samassa ajassa ehtisi amerikkaan tai aasiaan mitä siihen aikaa tuhraantuu kun ainakin kolmella neljällä eri lennolla pitää matkustaa eli poikittaisyhteyksiä on parannettava

arvoisa puhemies

mikä teidän mielestänne sitten on se keino padota tätä pakolaisuutta lähtömaissa jos kehitysapurahat on kaikki leikattu jo lähes minimiin

vasemmistoliiton mielestä hallituksessa on saavutettu tarpeellinen tasapainoinen ja oikeudenmukainen sovitteluratkaisu

arvoisa puhemies

tässä tämän kuntauudistuksen tiimoilta olen saanut palautetta jo ainakin pekkariselta tölliltä ja kallilta siitä että erehdyin ääneen sanomaan täällä nämä kuntaliiton talousosaston lukemat tässä salissa

että oululle joka haluaa ja pystyy ja kykenee ottamaan tästä suuren roolin ja ison vetovastuun tämä vetovastuu myös annettaisiin

on tärkeää tällaisina vaikeina aikoina kun euroopan talousmyllerrys myllertää ja tuntuu että siihen on vaikea keksiä reseptejä kenenkään kansallisesti löytää sellaisia ratkaisuja joitten kautta ihmiset voivat uskoa tulevaisuuteen ja olla edes hetken aikaa tyytyväisiä siihen että me kansallisesti pystymme sopimaan asioista

se on kyennyt löytämään tasapainon menojen uudelleenkohdentamisen säästöjen ja tulonlisäyksien välillä ja se on kyennyt sosiaalisesti kestäviin ratkaisuihin

kun äsken sanottiin jo että pitäisi pysyä totuudessa ja luoda luottamusta niin ihmettelen kyllä sitä että jos eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle luovutetuista papereista kertoo lukuja jotka seisovat täällä ja jotka osoittavat että valtion rahoituksen kokonaisvirta kuntiin ensi vuonna on suurempi kuin se on tänä vuonna niin minua epäsuorasti täällä leimataan niin kuin levittäisin joitakin valheellisia tietoja

hallituksen toimintakyky näkyy siinä että korkokustannukset pysyvät alhaalla kun taas monissa muissa maissa päättäjien kyvyttömyys ja hallitusten hajoamiset vaarantavat rahoituksen saannin ja korot uhkaavat nousta pilviin

ymmärrän kyllä että varmasti oppositiopuolueilla on henkisesti raskasta yrittää kaikista hyvistä asioista etsiä edes joku huono puoli ja pyrkiä siitä huonosta puolesta tekemään niin iso asia että se yrittää peittää allensa ne hyvät asiat jotka on saatu aikaan

kun talouden tilanne taas tulevaisuudessa helpottaa on nyt rakennetulla pohjalla mahdollisuus edelleen korjata hyvinvoinnin aukkopaikkoja ja huolehtia tulevaisuuden palvelutarpeista

arvoisa puhemies

vasemmisto haluaakin olla mukana turvaamassa kansakunnan tulevaisuutta lyhytjänteisen politikoinnin sijasta ja siksi tuemme yhdessä saavutettua kehysratkaisua

tuolla omassa maakunnassani pohjois pohjanmaalla turve on erittäin merkittävä energianlähde ja työllistäjä

esimerkiksi oulun kaupunki lämpiää erittäin energiatehokkaasti voimalaitoksessa joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä jonka pääpolttoaine on turve

on debatti mahdollisuus avoinna muutoin voi pyytää puheenvuoron osumilla seisomaan ja samalla arvoisa puhemies

kun pohjois pohjanmaan maakuntakaavaa tällä hetkellä tehdään niin siihen ollaan merkitsemässä paljon turvetuotantoalueita ja nimenomaan niitä soita joitten luontoarvot ovat merkittävästi muuttuneet

soukola mainitsi nimeni ja piti kummallisena sitä tasa arvokäsitystä että kaikilla ammattiryhmillä olisi samanlaisia eläkesääntöjä

minä taas pidän kummallisena senkaltaista tasa arvokäsitystä että ihmisiä voidaan kohdella eri tavalla ja se tulkitaan jotenkin tasa arvoksi

kyllä niitten pohjaltakin tätä toimintaa voidaan jatkaa ja olen ymmärtänyt että tämä laki myös varmistaa että ne voivat olla jatkossa energiahyötykäytössä

on olemassa paljon sellaisiakin poliisimiehiä jotka haluaisivat jatkaa virkauraansa tämän eroamisiän jälkeen

mutta on hyvä että kiinnitetään huomiota siihen miten se toiminta siellä järjestetään ja ne päästöt minimoidaan eli siinä mielessä minä olen kyllä ajatellut tällä lailla kun olen tutkinut sitä että olen tullut vakuuttuneeksi että ei tämä turvetuotantoa suomesta lopeta mutta toivottavasti parantaa sen ympäristöystävällisyyttä

tämän lainmuutoksen jälkeen heillä on siihen mahdollisuus tässä on paljon joustoa tässä on huomioitu siirtymäaikoja jotta tämä ei ole kohtuuton kenellekään

siinä mielessä minä näen että kyllä tämä toteuttaa tasa arvoa paremmin kuin nykyinen tilanne jossa nämä eroamisiät periytyvät joistain historiallisista tekijöistä joita välttämättä ei enää moni meistä tiedäkään

täällä on useassa puheenvuorossa ja ministerin välikysymysvastauksessakin korostettu niitä poliisin lisäresursseja joita budjetissa annettiin

turun sanomissa luki sitten budjettiriihen jälkeen seuraavasti

kysymys on vain siitä että kun toisella kädellä leikataan niin toisella kädellä poliisi saa saman summan tasokorotuksena eli lopputulos on plus miinus nolla

kyllä on todella hämmentävää tavallisen kansalaisen seurata tätä keskustelua ja kansanedustajan ottaa selvää leikattiinko rahaa vai tuliko lisää sitä rahaa

haluaisin nyt kysyä

harmi on kyllä todeta tähän äskeiseen viitaten että kun esimerkiksi kemin kaupunginvaltuusto päätti osallistua nenäpäivään ja järjestäytyi kuvaan nenäpäivää varten niin perussuomalaisten valtuustoryhmä irtisanoutui eikä suostunut tulemaan edes kuvaan koska nämä rahat menevät ulkomaille se oli heidän perustelunsa

arvoisa puhemies

hallinto ja turvallisuusjaostossa on käyty läpi tätä budjettia erityisesti näitä kehitysyhteistyökysymyksiä

haluaisin tuoda tässä esille sen että kun aina väitetään äsken edustaja niikkokin väitti että satoja miljoonia menee hallintoon ja täällä on väitetty menevän vaikka mihin niin tänäkin vuonna hallinto ja turvallisuusjaosto erityisesti paneutuu kehitysavun vaikuttavuuteen ja sen väärinkäyttöön ja me emme löydä näitä satoja miljoonia joita te väitätte siellä olevan vaikka me olemme käyneet tutustumassa afrikassa asti ja siellä on parhaat asiantuntijat

meille jäsenille on kyllä tullut kohtuullisen selväksi se että suomi toteuttaa kehitysyhteistyötä vaikuttavalla tavalla ja että näitä rahoja seurataan erittäin tarkasti

siksi minusta on aina kummallista että perussuomalaiset täällä salissa esittävät tämmöisiä epämääräisiä epäilyjä vaikuttavuudesta ja nostavat esille kaikkia diktaattoreja joita suomi rahoittaa ja sotia mitä käydään suomalaisten rahoilla

arvoisa puhemies

kertokaa nyt mihin lähteisiin vedoten te väitätte että ne rahat ovat poppamiesten padoissa ja hallinnon virkamiehissä ja vaikka missä diktaattorien aseissa

tässä on käynyt aika selkeästi ilmi että tämän salin mielestä tämä tuottotavoite ja tuottoprosentti on kohtuuton eikä ole suhteessa siihen tilanteeseen mitä hallintokunnat tai ministeriöt pystyvät maksamaan

toinen aika selkeä viesti on mielestäni ollut se että nämä erityistilat täytyisi hinnoitella kustannusten mukaisesti eikä markkinaehtoisesti koska näillä alueilla ei ole markkinoita

teidän edustajanne istuvat siellä jaostossa pääosin aika tuppisuina silloin kun kehitysyhteistyöasioista keskustellaan he eivät ole täällä nytkään paikalla

yksi asia mistä kaipaisi ehkä enemmän tietoa on se että kun tämä senaatti aikanaan perustettiin sen tarkoitus oli varmaan tämmöisen kiinteistömassan kokonaisuuden hallinta

eli pitäisi luottaa silloin siihen että kun ne asiantuntijat ovat siellä puhuneet niin kyllä siellä taustalla jotakin faktaa on eikä esittää perättömiä väitteitä

käyttäjät kokevat että he eivät pääse eroon vuokrasopimuksista tai heille määritellään hyvin yksipuo lisesti niitä vuokraehtoja

toisaalta ministeriöt myös itse kun järjestelevät toimintojaan eivät tilojen jatkokäyttöä ehkä tarpeeksi mieti kun ne voi tavallaan ulkoistaa senaatin huoleksi

oli se kuinka käyttökelvoton tila missä tahansa niin ministeriön ei tarvitse kauheasti miettiä koska on joku taho joka sen sitten ottaa selvitettäväkseen

minua kiinnostaisi se kuinka paljon tällaisia tyhjiä tiloja sitten siellä senaatin kiinteistötaseessa tällä hetkellä on